suomi on pitkään ollut edelläkävijä sähköisessä viestinnässä

sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma on laaja ja sen tavoitteet monipuoliset

ne ovat nimittäin kasvavia kaupunkiseutuja joille ei enää perinteinen kumipyörä bussiliikenne riitä joukkoliikenneratkaisuksi vaan tarvitaan ratkaisu joka on nopea ja joustava ja vetää suuria käyttäjämääriä ja on päästötön

olen tyytyväinen tähän kirjaukseen

pidän päivystysasetuksen linjausta siitä että synnytykset keskitetään sairaaloihin joissa on vähintään tuhat synnytystä vuodessa ja välitön valmius toimia erilaisissa poikkeustilanteissa hyvänä ja potilasturvallisuutta lisäävänä

turvallinen synnytyksen hoito edellyttää mahdollisuutta välittömään keisarileikkaukseen mikä tarkoittaa synnytyslääkärin anestesialääkärin ja leikkaustiimin työpaikkapäivystystä sairaalassa

kun sairaalassa on paikalla synnytyslääkäri anestesialääkäri ja lastenlääkäri on sekä äidin että vastasyntyneen lapsen turvallisuus taattu parhaalla mahdollisella tavalla

sen sijaan jos lääkäri joudutaan kutsumaan kotoa mihin menee vähintään puoli tuntia aikaa menetetään kallisarvoisia ja jopa ratkaisevan tärkeitä minuutteja

en ole ollut niissä kabineteissa joissa tästä asiasta on sovittu ja selvää on että niin hyvistä kuin huonoistakin asioista esityksistä hallitus kantaa vastuun

veikkaanpa että olisi ollut ainakin paljon pienempiä puheita

kun poliitikot puhuvat mielellään työnteon kannustavuudesta juhlapuheissaan tässä on konkreettinen esitys siihen mitä tuo kannustavuus positiivisella tavalla voi tarkoittaa

toisekseen iso periaatteellinen asia

tämä lakiesitys mahdollistaa esimerkiksi työttömälle kuntouttavasta näkökulmasta sen kaltaisen työnteon jolla voi olla ja on elämänlaadun ja oman tulevaisuuden kannalta iso merkitys

mutta tärkeää ei kuitenkaan ole pelkkä elinvuosien määrä vaan nimenomaan niiden toimintakykyisten ja terveiden elinvuosien määrä ja tähän myös tuleva vanhuspalvelulaki pyrkii vaikuttamaan

vaikka yhä useampi ikäihminen on terve niin heidän joukossaan on kuitenkin paljon niin sanottuja monisairaita jotka tutkimusten mukaan käyttävät säännöllisesti paljon lääkkeitä

keskimäärin vanhukset ikäihmiset käyttävät kuutta eri lääkettä päivittäin

se ei saa olla pelkkää säästöpolitiikkaa vaan nimenomaan politiikkaa joka auttaa näitä paljon lääkkeitä käyttäviä pitkäaikaissairaita ikäihmisiä

arvoisa herra puhemies

hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea niin että alle kolmevuotiaan lapsen vanhemmille maksettava osittainen hoitoraha korvataan uudella joustavalla hoitorahalla

uudistuksen toivotaan kannustavan alle kolmevuotiaiden lasten vanhempia vapaaehtoiseen osa aikatyöhön uuden joustavan hoitorahan turvin

omaishoidon tukeahan voidaan myöntää vanhuksen vammaisen tai sairaan henkilön hoitoon

pitkien kotihoidontukikausien on puolestaan todettu olevan yhteydessä äidin matalaan palkkatasoon matalaan tulotasoon ja epävakaaseen työmarkkina asemaan

omaishoidon tuki on kokonaisuus joka muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajille maksettavasta hoitopalkkiosta vapaasta sekä palveluista jotka tukevat omaishoitoa

usean vuoden kotonaolon jälkeen otteen saaminen työelämästä on entistäkin vaikeampaa

arvioiden mukaan suomessa on lähes miljoona henkilöä jotka tavalla tai toisella hoitavat läheistään

seuraavan kymmenen vuoden aikana tältä sektorilta tulee jäämään puolet työvoimasta eläkkeelle ja siksi koulutettujen naisten saaminen työelämään on tärkeää

arvoisa puhemies

alle kolmevuotiaiden lasten vanhemmille maksettava osittainen hoitoraha joka on muun muassa joustamattomuutensa vuoksi jäänyt todella vähäiselle käytölle korvataan nyt joustavalla hoitorahalla

tämä luo pienten lasten vanhemmille sekä äideille että isille mahdollisuuden hoitaa lasta osan ajasta kotona ilman että yhteys työelämään katkeaa pitkäksi aikaa ja samalla se tekee paluun työelämään helpommaksi

tällä hetkellä omaishoitajien ongelmana on eriarvoisuus asuinpaikasta riippuen

kehitetään yhdessä kuntien ja järjestöjen kanssa omaishoitoa

omaishoidon tuen saatavuutta ja kattavuutta lisätään

omaishoidon tuen verotuksen poistomahdollisuus arvioidaan

kehitystyötä siis tarvitaan

omaishoidon tuen verovapauden tutkiminen sekä siirto kelan maksettavaksi ovat selvitettäviä asioita aivan kuten hallitusohjelmassa todetaan

kun puhutaan omaishoidon tuesta niin palkkioista kuin palveluistakin kyseessä on siis merkittävä ja monia koskettava kokonaisuus kokonaisuus jota ei pidä tarkastella pala kerrallaan vaan tukea pitää kehittää kokonaisuutena aivan kuten hallitusohjelmassa on linjattu

arvoisa herra puhemies

epäterveellinen syöminen tulee suomelle kalliiksi

viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana lihavien ja ylipainoisten lasten osuus on väestössämme kaksinkertaistunut

tällä tavoin ravitsemus on kiinteä osa sitä mekanismia joka tuottaa suomelle kansainvälisesti poikkeuksellisen suuret väestöryhmien väliset terveyserot ja lyhentää heikommin toimeentulevien elinvuosia

siinä todetaan että veroilla voi kyllä vaikuttaa tuotteen kulutukseen mutta kuluttaja todennäköisesti korvaa verotettavan tuotteen toisella epäterveellisellä tuotteella

tämän sijasta tulisi edelleen kehittää elintarvikkeiden terveysvaikutteisen verotuksen malleja joissa veropohja saataisiin nykyistä laajemmaksi

samalla kuluttajille tulee tarjota myös kannustimia

arvoisa puhemies

samaa ilmoitusvelvollisuutta tulisikin soveltaa ketjuravintoloihin joiden annokset ovat usein erittäin rasva suola ja energiapitoisia ja myös lasten ja nuorten suosiossa

ketjuravintoloiden ruokalistat ovat pääsääntöisesti pysyviä ja samansisältöisiä toimipisteeseen katsomatta joten tämän ei luulisi olevan liian suuri panostus ravintolaketjuiltakaan

sen sijaan ilmoitusvelvollisuudella voisi olla aterioiden terveellisyyden kannalta myönteisiä vaikutuksia ravintoloiden tuotekehittelyyn kuten pakattujen elintarvikkeiden kohdalla on tapahtunut

kuten sosiaali ja terveysvaliokunnan lausunnossakin todetaan finelin ylläpidon edellyttämien resurssien turvaaminen on välttämätöntä

lisäksi valtioneuvoston selonteossa korostetaan viranomaisviestinnän kehittämistä selkeyttämistä ja parempaa kohdentamista ja painotetaan ravinnonkäyttötutkimuksen laajentamista ja väestöryhmäkohtaisen ravitsemustiedon keräämisen tärkeyttä

arvoisa puhemies

valtioneuvoston selonteko käsittelee elintarviketurvallisuutta laaja alaisesti ja on hienoa että kansanterveysnäkökulma on siinä vahvasti mukana

elintarviketurvallisuuden kokonaisuudessa on jatkossakin erittäin tärkeää kohdentaa resursseja kansanterveyden kannalta merkittäviin tekijöihin ja etenkin ravitsemukseen liittyvien tautien ehkäisyyn

kreikan avustamisohjelman ehtona on ollut että maa supistaa voimakkaasti julkisen talouden menojaan kiristää verotusta ja pienentää palkkoja

viime marraskuussa euroalueen valtiovarainministerit sopivat että kreikan toista sopeuttamisohjelmaa ja sen rahoitusta voidaan jatkaa

päinvastoin kokonaisvastuu voi jopa pienentyä jos kyseiset toimenpiteet nopeuttavat portugalin ja irlannin paluuta markkinoille ja vastaavasti kreikan kohdalla pienentävät valtion rahoitustarvetta ja parantavat velanmaksukykyä

kriisimaiden auttaminen on ollut kuitenkin välttämätöntä myös meidän itsemme kannalta

tällä hetkellä voi sanoa että vyönkiristys on ollut paikoin jopa kohtuuttoman kovaa

vilpittömästi voi toivoa että taloustilanne sielläkin vähitellen helpottuisi

nuoria ei näillä tukipaketeilla tai rahansiirroilla auteta vaan heidän osaltaan tarvitaan pitkäjänteistä työllisyyttä lisäävää politiikkaa kaikkien eu maiden välille

arvoisa puhemies

erityisesti mediassa on ollut nato jäsenyys esillä sen jälkeen kun nato hävittäjät kävivät lähellä sitä ruotsin rannikkoa

myös viime viikolla venäjän puolustusministeri ja toissa päivänä pääministeri otti kantaa siihen mitä suomen ja ruotsin mahdollinen nato jäsenyys voisi vaikuttaa ennen kaikkea venäjän varautumiseen

meillä ei ole taloudellisia mahdollisuuksia ylläpitää muun muassa ajanmukaista aseistusta

siksi tosiasioiden tunnistaminen on tärkeää

me tarvitsemme syvenevää puolustusyhteistyötä ja sen merkitys meidän turvallisuuspoliittiselle kehityksellemme ja asemallemme on erittäin tärkeä

se on meille hyvinkin tuttua

yhteistyöllä haetaan kustannustehokkuutta ja saavutetaan samalla operatiivista taloudellista ja teollista lisäarvoa sekä yhteensopivuutta

käytännössähän tulevat kyseeseen yhteiset harjoitukset koulutus hankinnat valvontatehtävät ja nyt hyvä esimerkki on se mistä täälläkin on tänään paljon keskusteltu tämä osallistuminen ruotsin kanssa ensi keväänä islannin ilmatilavalvontaan lähinnä harjoitusmielessä

arvoisa puhemies

mutta se minua hieman arveluttaa että kun yhteistyötä tähän mennessä on tehty ja se on ollut hyvinkin tämmöistä pragmaattista siinä ei ole tällaisia raskaita käytännön rakenteita sopimusrakenteita ollut niin silloin kun lisätään sitä yhteistyötä voidaanko enää edetä entisellä tavalla